hallituksen esitys lisää myös paljon opettajan paperityötä kun on laadittava pedagogisia selvityksiä henkilökohtaisia opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia ja niin edelleen

mistä opettaja ottaa ajan kaikkeen tähän

arvoisa puhemies

jos nyt ajatellaan tämänkin opintotukilain lähtökohtaa niin kyllä siellä oli ministeri arhinmäki tätä lakia tehtailemassa ihan alun perin ja ministeri niinistö oli myös vihreistä hyväksymässä tätä lakia kuten myös tämän toisen asteen koko pakettia

arvoisa puhemies

kyllä olen edelleenkin yhä enemmän vakuuttunut siitä että vaikka täällä toisella laidalla on näitä kuulevia korvia aivan sananmukaisesti niin itselläni on kyllä enemmän ja paremmin kuulevat korvat

nimittäin olen kyllä kuullut pääministeri vanhasen suusta ihan selkeästi sen että kysymys oli nimenomaan hänen ideastaan josta hän otti sitten yhteyttä hallitukseen ja tällä tavalla päätös tästä eläkeiän nostosta tehtiin

arvoisa puhemies

lapsiperheiden tukea ei varmasti koskaan voi väheksyä

zyskowiczin viittausta täällä

samaten tästä kelamaksun poistosta täällä on useampaan kertaan todettu että miksi on vetäydytty pois sosiaalituposta ja miksi ei olla mukana tässä uudistuksessa

haluaisimme että kaikki perheet hyötyvät tehtävästä uudistuksesta

olemme jo saaneet kuulla että leipäjonoissa on tänä päivänä myös lapsiperheitä

miten siis lapsilisän korottaminen vain kolmannesta lapsesta huomioi heidät kireässä taloustilanteessa miten hallituksen esitys tukee heitä

perheen lapsiluvun kasvaessa kulutusmenot kyllä kasvavat luonnollisesti esimerkiksi siitä että perhe tarvitsee suuremman asunnon

arvoisa puhemies

te esitätte omassa vaaliohjelmassanne nuorten oppisopimuskoulutuksen muuttamista koulutussopimukseksi

näin auttaisimme myös niitä joita yhteiskunnan rattaat ovat enemmän kaltoin esimerkiksi työttömyyden kautta kohdelleet

yleensä lapsen kasvaessa myös kulut kasvavat

teini ikäisen menot ovat jo eri luokkaa kuin esimerkiksi koulua aloittelevan lapsen

jotenkin näen hyvin paljon mahdollisuuksia koulutuksen kentälle suuntautuvasta menoleikkauksesta

tässä eivät kyllä nyt varmasti sitten tulevaisuudessa enää riitä pienet päällekkäisyyden poistot mitä esititte yhtenä vaihtoehtona joten eikö tämä välikysymyksenne ole vähän hurskastelua

koska hallitus on täällä jo sitonut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut indeksiin eikö olisi myös lapsilisien indeksiin sitominen syytä selvittää

vähän pelottavaa kieltämättä kuulla se kun täällä sanottiin että tämä indeksiharkinta olisi siellä surullisen salaisessa sata komiteassa työn alla

tässä vaiheessa on hyvä muistaa että sosialidemokraatit aloittivat jo viime vaalikaudella yliopistouudistuksen opetusministeri antti kalliomäen johdolla

uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli tarjota yliopistoille enemmän taloudellista ja hallinnollista autonomiaa ja uudistaa yliopistot vastaamaan nopeasti muuttuvaa globaalia ja eurooppalaista kehitystä

me sosialidemokraatit olemme halunneet tälläkin vaalikaudella jatkaa yliopistojen uudistamista näillä periaatteilla ja niin että turvataan kattava yliopistoverkko koko maassa yliopistojen riippumattomuus ja vahva autonomia sekä henkilöstön asema

mielestämme suomalaisen koulutuksen tulee elää ajassa ja suomen yliopistoja on uudistettava vastaamaan muuttuvaa globaalia ja eurooppalaista kehitystä

mielestämme suomen kansallisen menestyksen tulee jatkossakin perustua alueellisesti kattavaan julkiseen ja laadukkaaseen koulutusjärjestelmään

on varmasti totta että meille kaikille täällä talossa nämä kansalaisaloitteet ovat vielä uusi asia ja me ehkä myös opiskelemme niiden kanssa toimimista vielä mutta se mitä edustaja holmlund täällä sanoi on todellakin totta

me halusimme pitää huolen siitä että yliopistojen itsehallintoa todellisesti vahvistetaan ja etteivät yliopistot joudu keskenään epätasa arvoiseen asemaan ja että yhdenvertainen perusrahoitus pyritään turvaamaan

sen pitää perustua faktoihin tosiasioihin ja tässä aloitteessa on ihan selkeitä virheitä nykylakia koskien ja se ei ole mikään oikea lähtökohta lain käsittelylle tai asioiden eteenpäinviemiselle

lakiuudistuksesta tulikin yhden totuuden ideologiaa jota johdetaan suoraan ylhäältä alaspäin

arvoisa puhemies

tässä esityksessähän on kysymys siitä että yliopistojen koulutusvastuita kootaan kokonaisuuksina sillä tavalla että myös ministeriöllä on mahdollisuus tähän aloitteellisuuteen että se ei edellytä välttämättä yliopiston esitystä

yritimme valiokuntakäsittelyssä kuulemisten yhteydessä ja keskustelussa tuoda esille muutoksia lakiesitykseen perustuslain vaatimasta yliopiston itsehallinnon näkökulmasta

ei niin että yliopistot itse voisivat toimintansa suuntaa kehittää ja muuttaa vaan linjausten taustalla näyttää olevan vielä suurempi holhoaminen ja valmiiden suuntien esittäminen onhan mukana yhä vahvemmin ministeriön määräysvalta vaikka normiohjausta vähennetäänkin

tämä on hyvin tarpeellinen esitys nimenomaan tämän yhteistyön vahvistamiseksi ja myös osa tietenkin sitä kohtaanto ongelman hoitamista mitä meillä on tässä edessä varmasti ja takanakin jo ollut elikkä koulutuksen ja työmarkkinoiden kohtaaminen niin sanotusti

perustuslakivaliokunta teki erinomaisen työn ja oli se viimeinen joka sai ministeriön ja hallituksen vihdoin ymmärtämään muutosten välttämättömyyden

arvoisa puhemies

muutosten saaminen valiokunnassa tuntui hyvin vaikealta

nykyisinkään ministeri ei tietenkään ole sidottu yliopiston esitykseen vaan voi muuttaa esitystään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

esitämme muutoksia hallituksen esitykseen siinä että itsehallintoon katsottaisiin kuuluvaksi sekä hallinto että talous siinä miten julkisoikeudellisena laitoksena toimivissa yliopistoissa ja säätiöyliopistoissa hallituksen kokoonpano määritellään sekä siinä miten ja kenen toimesta yliopiston hallitus valitaan

ministeriöllä tietenkin täytyykin olla tämä kokonaisvastuu koska meillä täytyy olla myös selvyys siitä mikä valtakunnallinen tilanne on milläkin koulutusalalla miten paljon koulutusta tarvitaan ja millä alalla ja minkä verran

toki päällekkäisyyttä varmaan asioissa voi jollakin tavalla olla mutta tärkeää on että pystymme käsittelemään eri politiikkalohkoja ja asioita nimenomaan pohjoismaisessa asiayhteydessä

todella todella harmillista jos opetusministerillä on näin heikko usko yliopiston oman väen osaamista kohtaan

mutta siitä tässä ei varmastikaan ole kysymys vaan nimenomaan tämän yhteistyön kehittämisestä ja parantamisesta

erittäin tärkeää on säännöllinen yhteydenpito luonnollisesti eu parlamentin kansainvälisten parlamenttien ja pohjoismaiden neuvoston kesken ja tietenkin informaation välitys

sivistysvaliokuntakin lausui tuossa omassa mietinnössään tästä että pitäisi tarkentaa tätä mitä tämä yhteistyö pitää sisällään

arvoisa puhemies

mutta tässä esityksessä on kyllä aika hyvin koottu niitä asioita millä tavalla yliopistoilla on myös oma mahdollisuus aina olla aloitteellinen ja myös sitten lausua näihin koulutusvastuukysymyksiin edelleenkin eli vuorovaikutuksen on oltava vahvaa joka tapauksessa

halusimme muutoksia henkilöstön aseman määrittämiseen niin että palvelussuhteista voisi olla edelleen kirkas palvelussuhteet voisivat edelleen olla virkasuhteita silloin kun viranhaltija käyttää merkittävää julkista valtaa

henkilöstön toiveena oli muun muassa palvelussuhteen säilyminen virkasuhteisena eläkesäädösten oikeudenmukaisuus sekä irtisanomisturvan määräaikaisuus

tähän puuttui myös perustuslakivaliokunta jonka mielestä yliopistolla on olemassa tehtäviä jotka ovat laadultaan sellaisia että niihin kuuluva päätösvalta ja vastuu perustelevat palvelussuhteen säilyttämistä virkasuhteena ainakin yliopiston johtavan hallinto opetus ja tutkimushenkilökunnan osalta

opiskelijajäsenten määrä vähenee päätöksentekoelimissä ja opiskelijoiden keskeinen vaikutuskanava laitosneuvosto aiotaan lakkauttaa

tästä tulemme jättämään erikseen vielä lausumaesityksen toisessa käsittelyssä

lisäksi haluamme että yliopistojen tavoitteiden asettamisen ehtoja tulisi tarkentaa

arvoisa puhemies

kyllä me odotamme hyviä uusia tempauksia edelleenkin ja kiitos ministerille että tämä asia on käsittelyssä ja kehittämistä tehdään edelleenkin

perustuslakivaliokunta otti aiheellisesti ja perusteellisen selvityksen jälkeen lausunnossaan kantaa hallituksen esityksen keskeisimpiin ongelmakohtiin muun muassa julkisoikeudellisen säätiöyliopiston hallituksen kokoonpanoon sekä yliopistojen henkilöstön palvelussuhteen muotoon

se on totta juuri tämä asia on sellainen joka on pikkuisen mennyt sivuraiteille ja keski suomessa mikä tässä nyt edustaja kalmarinkin puheessa tuli jo esille on tilanne hyvin hälyttävä ja hankala ja se perustuu juuri tähän että kunnat eivät sitten uskalla enää lähteä hankkeisiin mukaan jos se riski on suurempi

arvoisa puhemies

siihen me sosialidemokraatit olemme myös tähdänneet

niin hyvä kuin onkin herättää tätä keskustelua kielenopetuksesta ja oppimisesta niin tämän aloitteen virhe on juuri siinä mitä minä luulen että täällä ei nyt oikein ymmärretä kaikilla tahoilla että siinä irrotetaan yksi yksittäinen oppiaine kokonaisuudesta

arvoisa puhemies

tämä alueiden vapautus ja tukikelpoisuusalueet on myös omalla paikkakunnallani jämsässä herättänyt hyvin suurta keskustelua koska siinä on omat isot kysymyksensä sitten mitkä alueet tosiaan kelpaavat ja mitkä eivät ja se aiheuttaa sitten lisäongelmia

perustuslakivaliokunta joutui huomauttamaan että säätiö yliopistoina toimimaan tarkoitettujen ja jo perustettujen säätiöiden säännöt eivät kaikilta osin ole sopusoinnussa perustuslaissa taatun yliopiston hallinnon kanssa ja korosti siksi että mainittuja sääntöjä on muutettava ennen kuin uutta yliopistolakia aletaan soveltaa tällaisiin yliopistoihin

yliopistouudistusta valmisteltiin pitkään ja sen taustalla olivat oecdssä ja euroopan unionissa esitetyt näkemykset maamme yliopistolaitoksen uudenaikaistamisesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen todella tyytyväinen valtuuskunnan jäsenenä että olemme voineet uudistaa toimintatapojamme viime vuosina muun muassa tiedottamisen ja ministeriyhteistyön osalta

valiokuntahan totesi myös sen että yleensäkin se mitä meidän pitäisi nyt kehittää ja ajatella tästä eteenpäin on kielen oppiminen motivoiminen opiskelemaan eri kieliä

yliopistouudistuksen yleiset tavoitteet esimerkiksi itsehallinnon sekä taloudellisesti ja hallinnollisesti itsenäisempien toimintaedellytysten vahvistaminen ovat hyväksyttäviä

pitää nyt muistaa kun puhutaan näistä eri koulutustavoista että työssäoppiminenhan tarkoittaa sitä että se kuuluu jokaiseen ammatilliseen tutkintoon ja on jaksoja jotka suoritetaan siellä työssä